näiden asiakirjojen perusteella ei voida aukottomasti katsoa henkilön henkilöllisyyden olevan todennettu

nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys on mielestäni tarpeellinen

tärkeintä on että samalla säädetään siitä mihin tarkoitukseen uutta rekisteriä voidaan käyttää ja miten rekisterin tietoturvasta huolehditaan

arvoisa puhemies

hautaustoimessa tämä yhdenvertaisuuden vaatimus merkitsi sitä että hautaamisesta koituvien maksujen perusteiden tulee olla samanlaiset riippumatta siitä oliko vainaja seurakunnan jäsen vai ei

periaatteessa olisi ollut mahdollista sellainenkin muutos että hautaustoimi olisi annettu kuntien tehtäväksi yhtenä julkisena palveluna

valmistelussa päädyttiin siihen että hautaustoimen kokemus ja osaaminen ovat evankelisluterilaisen kirkon seurakunnilla kautta maan jotka käytännössä ovat lähes poikkeuksetta hoitaneet suomalaisten hautaamisen

hautaustoimilaissa tuo tehtävä osoitettiin seurakunnille lain tasolla

paikoin seurakunnissa sovelletusta käytännöstä jossa seurakunnat hinnoittelivat kirkkoon kuulumattoman vainajan hautapaikan kalliimmaksi kuin seurakunnan jäsenen oli nyt luovuttava hinnoittelun perusteiden kun tuli jatkossa olla samat kaikille paikkakuntalaisille

eri paikkakuntien välillä hinnat saattavat vaihdella mutta samalla paikkakunnalla paikkakuntalaisen hautaamisen hinnoittelun perusteiden pitää olla yhtäläiset

lisäksi hautaustoimilaki edellyttää että seurakunnat varaavat siunaamattoman tai tunnustuksettoman hautausmaa alueen niitä paikkakuntalaisia varten jotka eivät halua tulla haudatuksi kirkolliseen hautausmaahan

kun seurakunnat hoitavat valtion antamaa tehtävää hautaustoimessaan siis sen hautaustoimen ikään kuin maallisen osuuden osalta kaikki virrenveisuu kappelin käyttäminen kirkolliset toimitukset ovat sitten sitä hengellistä osuutta mutta tämä analyysi

puolesta se hoituvat valtion sille antamaa tehtävää niin niin laissa on tähän liittyvä viittaus siihen että valtio osallistuu hautaustoimen kustannusten korvaamiseen

no seurakunnan jäsenten kannalta ei tietenkään olisi oikein se että he joutuisivat kirkollisveroillaan maksamaan kirkkoon kuulumattomien hautaamisen kuluja tai että he joutuisivat maksamaan kirkollisveroillaan ja sitten sen lisäksi yhteiskunnallisilla veroillaan

kirkolle tähtää siihen että yhteisövero osuusjärjestelmästä luovutaan ja sen tilalle tulee tietynsuuruinen indeksiin sidottu valtionavustus kirkolle

ihmisten kuolleisuus paikkakunnalla kehittyy eri tavoin kuin yhteisöverokertymä eli hautaustoimen kustannukset kehittyvät ihan eri tavalla kuin valtiolta tuleva korvaus nykyjärjestelmässä

kun jatkossa rahoitus ei myöskään yhteisöveron kautta kytkeydy yrityksiin voidaan yritysten puolelta lopettaa ihmettely ja kritiikki siitä miksi ne joutuvat rahoittamaan kirkon toimintaa silloinkin kun omistajat eivät kuulu kirkkoon

hautaustoimen kuluihin osallistumisen ohella tulevalla valtionavustuksella on tarkoitus tukea seurakuntia niiden huolehtiessa kulttuurihisto riallisten rakennusten kunnossapidosta joista keskiaikaiset kirkkomme muodostavat arvokkaimman osan

lisäksi valtio osallistuu kuluihin joita syntyy eräistä kirkon väestökirjanpidon tehtävistä kuten vanhoista kirkonkirjoista ja niistä luovutettavista tiedoista

arvoisa puhemies

aivan aluksi haluan lausua kunnioitukseni valiokunnan puheenjohtajaa kohtaan joka maltillisesti esitteli valiokunnan mietintöä ja on jaksanut istua täällä jokseenkin koko tämän keskustelun ajan

arvoisa puhemies

yhdysvalloissa republikaanien presidenttiehdokkaaksi asetettava donald trump antoi ymmärtää eräässä puheenvuorossaan että islaminuskoisten ihmisoikeuksia puolustava presidentti obama saattaisi kenties olla yksi syyllinen siihen järkyttävään terrori iskuun joka tapahtui siellä orlandossa

nyt te edustaja hakkarainen annoitte äskeisessä puheenvuorossanne ymmärtää että vihervasemmisto haluaa suomeen maahanmuuttajia muslimeja terroristisessa tarkoituksessa

tämä oli teidän puheestanne tulkittavissa vaikka sitä vähän puolihuolimattomasti kuuntelin

sirpaleisuus lakiesityksen antamisessa tässä pakolaistilanteessa on jossain määrin ymmärrettävää mutta kokonaisuuden hahmottamisen ja säädösten vaikutusten arvioinnin kannalta olisi parempi jos ulkomaalaislakia uudistettaisiin kokonaisvaltaisemmin isompina kokonaisuuksina kerrallaan

nähtäisiin mitkä ovat vaikutukset ne pystyttäisiin arvioimaan ja myös niiden suhde ihmisoikeuksiin ja kaikkeen muuhun monimutkaiseen problematiikkaan olisi helpompi arvioida jos se olisi isompi kokonaisuus

on pidetty tärkeänä sitä ettei kannusteta pakolaisia turvapaikanhakijoita liikkumaan eu alueella maasta toiseen suopeinta mahdollista maata etsien

mutta vaikka näin on tulee suomen silti arvioida omia lainsäädännön muutoksiaan suomen perustuslain näkökulmasta suomen kansainvälisiä sitoumuksia arvioiden ja suomalaisten omalta arvopohjalta

kun julkisen vallan velvollisuutena perustuslain mukaan on turvata perustuslaissa taattuja perus ja ihmisoikeuksia ei oikein ole johdonmukaista se että näiden oikeuksien rajoittamista perustellaan sillä että halutaan vähentää suomen houkuttelevuutta turvapaikanhakumaana

me poraamme omaan pelastusveneeseemme reikiä jotta se ei olisi niin houkutteleva niille jotka ovat veden varassa

perustuslakivaliokunnan lausunnossa tuodaan esiin että ulkomaalaisen maahantulolle voidaan perustuslain nojalla asettaa ehtoja ja maahantuloa voidaan rajoittaa

valiokunnan mukaan tämän säännöksen lähtökohtana on kansainvälisen oikeuden voimassa oleva pääsääntö jonka mukaan ulkomaalaisilla ei ole yleisesti oikeutta asettua toiseen maahan

lausunnossaan perustuslakivaliokunta toteaa myös että toimeentuloedellytyksen asettaminen oleskeluluvan edellytykseksi on lähtökohtaisesti mahdollista

kun hallituksen esityksessä niiden henkilöiden joukkoa joita tulorajat jatkossa koskevat laajennetaan merkittävästi on riskinä että tulorajoista tuleekin ehdoton este oleskeluluvan saamiselle henkilöille perheenyhdistämistilanteessa henkilöille jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa

tämän takia on tärkeätä että yksittäistapausten kohdalla säilyy todellinen ja riittävä ei vain ikään kuin lakiin kirjattu vaan todellinen ja riittävä harkinnanvara jolla voidaan varmistaa se ettei kenenkään tilanne muodostu kohtuuttomaksi ihmisoikeuksien perusoikeuksien näkökulmasta

sosialidemokraattien vastalauseessa hallintovaliokunnan mietintöön esitetään käytössä olevien tulorajojen alentamista juuri kohtuullisuusperustein ja mielestäni siinä vastalauseessa nerokasta ja olisin toivonut että valiokunta olisi siinä yhtynyt vastalauseeseen on se että siinä pykälätasolle tuodaan tämä peruste tälle tulorajalle ilman että siinä sitouduttaisiin johonkin euromääräiseen summaan perustuslakivaliokunta piti ongelmallisena jos lähdetään euromääräisen summan määrittelemiseen lain tasolla vaan että olisi viittaus tähän ulosottokaareen niin oltaisiin ratkaistu pari ongelmaa samalla kertaa

erittäin korkeaksi viritetyn toimeentulotason vaatiminen alaikäisiltä perheenyhdistämisen ehtona kaikilta paitsi vammaisilta tarkoittaa käytännössä sitä ettei oleskeluluvan myöntämiselle oikein ole mahdollisuuksia

lasten oikeuksien toteutuminen sallimalla perheenyhdistäminen jää nyt erittäin tiukan seulan läpäisevän harkinnan varaan

arvoisa puhemies

kokonaisuuden kannalta olisi parempi että ulkomaalaislakiin tehtävät muutokset olisi koottu yhteen esitykseen jolloin niiden kokonaisvaikutusta olisi voitu arvioida paremmin sekä hallituksen tavoitteiden että turvapaikanhakijoiden perusoikeuksien kannalta

niin pitkään kymmeniä vuosia on käyty syvällistäkin keskustelua ja hyvin painokasta keskustelua siitä että avioliitto instituutiona olisi käymässä tarpeettomaksi tai että avoliitto avosuhde muunlainen parisuhde kuin avioliitto olisi jotenkin se ensisijainen ja suositeltava ja että nykyaikaisen ihmisen parisuhteen muodon tulisi olla jotakin muuta kuin se perinteinen sitoutunut avioliitto

suomella tulee olla selkeämpi ja kokonaisvaltaisempi visio siitä mikä on meidän arvojemme pohjalta meidän roolimme ja vastuumme hädässä olevien ihmisten auttamises

avioliitto sen instituutio nauttii suurta arvostusta tänä päivänä ja varmaan monista syistä avioliiton arvostus on ollut kasvamaan päin

kun ajatellaan pitkää kehitystä sotien jälkeisenä aikana suomessa niin monesta syystä yhteiskunta joutui monenlaiseen kaaokseen sodanjälkeisenäkin aikana kun arkielämän täyttivät monet kiireiset työt jälleenrakentamiskaudella ja kun sodassa oli monenlaisen moraalisen kriisin läpi jouduttu käymään ja kun perheet rikkoutuivat myös siitä syystä että miehiä kuoli rintamalla suuri määrä ja monet kodit särkyivät

siinä kaikessa kaaoksessa myös avioerojen määrä lisääntyi huomattavasti ja se merkitsi yhteiskunnassa suurta arvojen mullistusta ja kirkossa ja yhteiskunnassa suurta keskustelua siitä millä tavalla millä perustein avioero on myönnettävä ja sitten vielä siitä millä perustein ihmisiä on mahdollisuus vihkiä ja heidän on mahdollisuus aloittaa alusta uudelleen avioliitossa

avioliitto instituutiona ymmärretään tänä päivänä hyvin tärkeäksi suojaksi parisuhteelle ja sille perheelle joka parisuhteen ympärille muodostuu parisuhteelle joka meidän yksilönvapautta korostavassa yhteiskunnassamme perustuu ihmisten vapaalle valinnalle oman kumppaninsa suhteen rakkaudelle ehkä romanttiselle rakkaudelle kiintymykselle luottamukselle kaikille hyville ja tärkeille asioille

tällaista kiintymykseen luottamukseen sitoutumiseen perustuvaa parisuhdetta avioliittoinstituutio varmasti meidän kaikkien mielestä hyvin tukee ja vahvistaa

sen takia juuri näiden syiden takia on minusta ymmärrettävää se että myös tuo toisentyyppinen parisuhde kiintymykseen luottamukseen sitoutumiseen perustuva suhde haluaa ympärilleen yhtäläisen tuen kuin tämä perinteinen kahden eri sukupuolta olevan parisuhteen jäsenen välinen suhde

avioliittolain muutos niin kuin edustaja tynkkynen tuossa edellä sanoi ei poista keneltäkään mitään hänen oikeuksiaan ei heikennä kenenkään asemaa

mutta kun meillä on olemassa muun muassa minulla ystäväpiirissäni henkilöitä jotka kokevat että nykyinen lainsäädäntö on heidän parisuhdettaan heidän tuen tarvettaan syrjivä lainsäädäntö niin miksi emme ottaisi sitä askelta jolla tuo heidän syrjinnän kokemuksensa poistuu

minusta tästä on kysymys

keneltäkään ei oteta mitään pois

joillekuille tuodaan se kokemus että he ovat yhdenvertaisessa asemassa siinä kun yhteiskunta tukee heidän uskollista sitoutunutta parisuhdettaan

arvoisa rouva puhemies

tiedon ja kaikenlaisen informaation digitalisaatio avaa koko ajan kehittyvän ic teknologian mahdollistamia uusia välineitä informaation käsittelyyn ja jakeluun

perinteinen printtimedia menettää asemiaan

kun mainosmarkkinoiden tilanne talouden matalasuhdanteen johdosta on samaan aikaan alavireinen on seuraukset nähty laajoina henkilöstövähennyksinä kaupallisissa yhtiöissä niin printti kuin sähköiselläkin puolella

aika näyttää onnistutaanko nettipohjaisiin julkaisuihin löytämään sellainen maksullisten sisältöjen ja mainosmyynnin yhdistelmä joka ylläpitää kotimaisen kulttuurin ja journalismin erityisasemaa ylitsevyöryvän kansainvälisen tarjonnan paineessa

arvoisa puhemies

hallintoneuvoston näkemys on että suomalaiset tarvitsevat ylen ohella monipuolisen ja moniarvoisen kaupallisen median

mikä sen sopimuksen sisältö on se on sitten toinen kysymys

oletitte että yhteisymmärrys syntyy muutaman päivän neuvotteluissa

ylellä on suomalaisessa mediakentässä erityisasema

nyt hallitus on liittänyt ohjelmaansa yhteiskuntasopimuksen rakentamisen tavalla joka työmarkkinajärjestöissä palkansaajapuolella on herättänyt ärtymystä ja vaikuttanut kiristämiseltä tai uhkailulta

tässä tunnelmassa kun tulisi edetä sopimusyhteiskunnassa ei ole ilman muuta selvää että pystymme varjelemaan niitä tärkeitä asioita joita viime kaudella pystyttiin varjelemaan kun saatiin aikaan toistuvasti maltillisia palkkaratkaisuja joiden avulla juuri ylläpidetään kilpailukykyä kun palkat eivät lähde lentämään

yleisön median käyttötavat muuttuvat kiihtyvällä tahdilla

yle areenan asemaa on edelleen vahvistettu sisältöjen jakelukanavana

perinteiset broadcast lähettämiseen perustuvat televisio ja radio ovat edelleen pääasiallinen ylen sisältöjen jakelutie mutta nopein kasvu on nettipuolella

ihmisten liikkuvuus ja kehittynyt kommunikaatioteknologia ovat lisänneet sekä niin sanottua seksiturismia että internetissä tarjolla olevaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvaa aineistoa

arvoisa puhemies

vaikka ylen ei taloutensa takia tarvitse etsiskellä suuria yleisöjä edellyttää yle veron legitimiteetti oikeutus että jokainen yle veron maksaja voi löytää jotain itselleen merkityksellistä ylen tarjonnasta ja ylen käyttämiltä jakelukanavilta

hallitus tuo siis eduskunnan käsiteltäväksi esityksen jonka tarkoituksena on nostaa suomen profiilia lasten suojelemisessa seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä vastaan

täällä todetaan esitellä kerrotaan hallituksen esittävät selostetaan hallituksen esitystä ja todetaan että sääntelyn jossa alaikäisen lapsen toimiessa perheenkokoajana ei vaadittaisi tätä tulorajaa voidaan perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan arvioida ottavan lähtökohtaisesti paremmin huomioon lapsen edun

esityksen toteutuminen merkitsee sitä että monien ihmisoikeustoimijoiden pitkäaikainen toive suomen liittymisestä euroopan neuvoston tätä asiaa koskevaan yleissopimukseen toteutuu

ylen mandaatti verkossa perustuu lakiin yleisradio osakeyhtiöstä jossa määritellään ylen tehtävä

yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio ja radio ohjelmisto siihen liittyvine oheis ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin

euroopan unionin kehittäminen on tyypillisesti välineurheilulaji

sitten todetaan tämä hallituksen näkemys että tässä voisi tulla kysymykseen se lasten hyväksikäyttö kun heitä lähetetään yksin tulemaan ja sen jälkeen perustuslakivaliokunta omana kantanaan toteaa

menestyksen saavuttaminen edellyttää että valitaan keliin sopivat välineet

näitä ja muita julkisen palvelun sisältöpalveluja voidaan tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti

valittiinko väärät keinot